samalla pitää pitää huolta siitä että se järjestelmä on riittävän selkeä ymmärtävä

mutta sitten se kysymys on että mikä on se oikea määrä ja silloin tietenkin se tuottotavoite on se liikkuva palikka siinä ja itse olen sitä mieltä että silloin kun sitä käytetään julkisten palvelujen tuottamiseen kiinteistökustannuksia voidaan siihen raamiin osoittaa vain niin paljon kuin niitä aidosti maksetaan

jyrki kataisen hallitus viime kehysriiheen saakka toimi perusturvan osalta kaikkein heikoimpien etuuksien osalta kuitenkin myönteisesti

suomi korjaa vanhoja ja rakentaa uusi asuntoja niin että suomalainen löytää halutessaan kolmessa kuukaudessa itselleen tarpeidensa ja toiveidensa mukaisen kodin ja se koti ei ole kullan kallis

edellä sanotun perusteella ja hieman pahoitellen sitä että jälleen kerran keskustelu lääkäreiden ja hoitajien välisistä suhteista on mennyt tälle tasolle kuin se on nyt mennyt toivotan tälle laille tässä talossa ja sitten tuolla kentällä mitä suurinta menestystä

suomalainen asuu turvallisesti ja terveellisesti omassa kodissaan

hänellä on oikeus ja mahdollisuus mutta ei velvollisuus vaikuttaa kaikkeen omaa asumistaan koskevaan päätöksentekoon niin kodissaan asuinyhteisössä kuin ympäristössäänkin

mutta kehysriihessä otettiin toinen suunta ja ensimmäisen kerran päätettiin leikata perusturvaa

tämä tuottotavoite sekoittaa ja hämmentää myöskin päätöksentekoa täällä koska me emme todellakaan voi olla varmoja mistä me oikeasti päätämme

suomalainen terveydenhuolto tulee hyötymään tästä hallituksen asiakasmaksuja lukuun ottamatta hyvästä esityksestä

sen vuoksi vasemmistoliitto lähti hallituksesta ja vasemmistoliitto pitää erittäin huolestuttavana tätä päätöstä sen vuoksi että se avaa tien kehitykselle joka näyttää huolestuttavalta

suomalainen asuu yhtä mukavasti missä tahansa koska eri asuinalueiden houkuttavuuserot ja sen myötä asuntojen hintaerot pienenevät

muutama itäsuomalainen kunta varmaan palkkaisi teidätkin neuvomaan itseään millä tavalla tämä ongelma yksinkertaisesti ratkaistaisiin kun teillä tuntuu olevan keinot siihen

arvoisa puhemies

sattuneesta syystä en halua erityisesti kiittää tarkastusvaliokuntaa erinomaisesta mietinnöstä jonkalaisen se on toki saanut aikaan

se on suomalaisen terveydenhuollon ehkä suurin ongelma tällä hetkellä

viittasin täällä jokioisten tutkijoitten saamatta jääneeseen tuotokseen ja tietenkin voidaan sanoa että no okei se vm otti sitten niitten tutkijoitten palkan ja sehän voi saada tietenkin myöskin paremman tuoton yhteiskunnalle sijoittamalla ne rahat johonkin muualle

mutta ei se ole tietenkään lääkäreitten vika jos heille aukeaa mahdollisuus käyttää hyväksi olemassa olevan järjestelmän suomia aukkoja

arvoisa puhemies

vain vaivoin peitellysti ainakin yksi hallituspuolue nykyisistä hallituspuolueista on antanut ymmärtää että ensi vaalien jälkeen on odotettavissa sitten paljon pahempaa

sen sijaan tämä keskustelu täällä on tuonut mieleeni kuntasuunnittelun

suomen hallitus lopettaa asuntopolitiikan ja siirtyy asumisen politiikkaan koska seinät eivät ole ensisijaisia vaan elämä seinien sisäpuolella

isoin aukko on todellakin tämä suomalaisen terveydenhuollon rahoituksen kaksikanavaisuus

te veitte kuntien rahat veronkevennyksiin ja valtionosuuksien kompensointiin romutitte sillä tavalla kuntien talouden

kuntasuunnitteluahan on kuvattu aika osuvasti prosessiksi jossa vallitsi ensin suuri innostus sitten kauhea sekaannus vähittäinen seestyminen syyllisten palkitseminen ja syyttömien rankaiseminen

kelakorvauksilla pidetään yllä järjestelmää jolla jos ne rahat käytettäisiin julkiseen terveydenhuoltoon kenties sinne syrjäisimpiinkin kuntiin saataisiin kohtuullisella rahalla lääkäreitä ja samalla turvattaisiin myöskin se että siellä asuvat ihmiset saisivat kunnalliset terveyspalvelut

tarkoitus oli äänestää jaa

aika paavillinen tämä ed

hallitus synnyttää suomeen kouluttamalla ja asennekasvatuksella lähes ennenkokemattoman erityisryhmän

nyt te olette tuomassa tällaista kataisenkiviniemen giljotiinia jolla kunnat valtiovarainministeriön virkamiesten toimin pannaan kuriin

jos leikkausten tielle lähdetään jatketaanko tätä tietä jonka tämä päätös tämä lakiesitys nyt avaa eli puututaanko kaikkein heikoimpien turvaan

sitten toinen puoli senaatti kiinteistöjen toiminnassa on se johon täällä ei ole oikeastaan puututtu eikä mietinnössäkään koska se nyt ei varsinaisesti ehkä sivunnut sitä varsinaista aihetta

asiansa osaavan asukkaiden etuja ensisijaisesti ajavan rakennuttajan

edustaja rossille on kyllä pakko todeta että työn ja pääoman välinen tulonjakosuhde on tässä viimeisten kymmenien vuosien aikana muuttunut erittäin ratkaisevasti pääoman eduksi

vai mitä tämä tarkoittaa

kun muutamia puheenvuoroja on täällä kuunnellut niin hieman ehkä samaan suuntaan on viittauksia esiintynyt

rakennuttaja ohjaa asuntosuunnittelijat ajoissa ymmärtämään että nämä eivät suunnittele monumenttia itselleen vaan kotia asukkaille eikä ensisijaisena pyrkimyksenä ole asumisen korkea hinta vaan asumisen laatu ja sen edullisuus

arvoisa pääministeri me keskustelimme täällä jo aiemmin julkisten tietojärjestelmien yhteensovittamisesta

onhan se kuvaavaa että helsinki kauniainen ja espoo ovat ne kunnat joihin menee valtaosa lääkäripalkkioiden sairausvakuutuskorvauksista

arvoisa puhemies

pääministeri stubb te sanoitte että nämä pienituloisimmat eivät kärsi tästä lapsilisäleikkauksesta tästä indeksileikkauksesta koska se kompensoidaan toimeentulotuen perusosaa korottamalla

kun tähän vielä on liitetty tämä kompensaatio joka tulee siis toimeentulotuen kautta kuten edustaja vehviläinen tuossa edellä totesi tässä kompensoidaan perusturvan leikkauksia viimesijaista turvaa parantamalla

kun senaatti kiinteistöt vastaa sekä rakennuttamisesta että myöskin kiinteistönpidosta näissä omistamissaan kiinteistöissä niin onko se toiminta tehokkainta mahdollista

zyskowicz en minä epäile poliisin kykyä selvittää rikoksia ja olen aivan varma että syyttömät vaikka heidän sormenjälkensä löytyisivät sieltä huoneesta eivät tulisi tuomituiksi

näiden lähetettyjen työntekijöitten asema on ongelmallinen ja myöskin verojaostossa viime kaudella pohdittiin hyvin paljon sitä miten heidät saataisiin verotuksen piiriin kun tahtoi olla niin että oli sellaisia jotka eivät maksaneet veroa suomeen eikä omaan maahansa

miten te aiotte sen konkreettisesti toteuttaa koska yksityiset yritykset kuitenkin omistavat ne lähdekoodit

kun esimerkiksi hallitusohjelmaa lukee päätyy helposti semmoiseen näkemykseen että kun me tarvitsemme säästöjä terveydenhuollosta niin ne ovat saavutettavissa ja pääasiassa vain saavutettavissa ict osaamista ja käytäntöjä kehittämällä

se on tarkoittanut sitä että on tehty tuottavuuden kasvua pienempiä palkankorotuksia millä on toki turvattu kilpailukyvyn kasvua suomessa mutta kyllä se on myöskin tarkoittanut sitten työn ja pääoman välisten tuloerojen kasvua

pääministeri stubb nyt kun te olette kuitenkin heikentämässä tätä lapsilisää tällä tavoin niin kompensaatioksi sidotte nämä kaikkein pienituloisimmat tai tulottomat sinne toimeentulotukeen joka on itse asiassa sosiaaliturvan pahin ansiosidonnainen kannustinloukku

ihmisten koteja ei hoideta kuin pispalan likka tavaraansa vaan ajoissa huolella ja suunnitelmallisesti ei kuitenkaan milloin tahansa ja mihin hintaan tahansa

olen ollut ennenkin ja olen edelleenkin sitä mieltä että tämä suomalaisen rakentamisen kalleus johtuu erittäin merkittävältä osalta siitä että tämä rakennuttaminen ei ole oikein hanskassa

jos sieltä löytyy epäilty jos sieltä löytyy sormenjälkiä niin heidät pitää varmasti tutkia ja kaikki sormenjäljet jotka löytyvät käydään rekisteristä läpi ja sitten heitä kuullaan mitä on tapahtunut

tästähän valiokunta toteaa että valiokunta ei pidä asianmukaisena sellaista kehitystä että syyperusteisten etuuksien lisänä joudutaan enenevästi käyttämään toimeentulotukea

nyt kun luemme tätä mietintöämme tietysti herää kyynisiä ja vähän skeptisiäkin kysymyksiä että minkälaisia säästöjä mahtaa tällaisella menolla syntyä

kaikkien suomalaisten mahdollisuuksia asua oman toiveensa mukaisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään parannetaan

jotain muutoksia verolakeihin kyllä tehtiin

jos syyllistä ei löydy mutta löytyy epäiltyjä niin siinä on se ongelma mitä tapahtuu heille pystyvätkö he oikeasti vapautumaan siitä stigmasta joka heihin lyödään sillä että heitä tutkitaan

asumisen fyysisiä ja psyykkisiä esteitä vähennetään poistetaan asumisen tukea lisätään ja eri toimijoiden yhteistyötä parannetaan

siinä on keskeisessä asemassa sekä toisaalta suunnitteluohjaus että myöskin tehokas kilpailuttaminen

kun täällä on puhuttu niin pitkään kuin muistan suurella äänellä siitä että erilaisia kannustinloukkuja pitää poistaa ja nyt sen puolueen joka on vaatinut kannustinloukkujen poistamista siis tarkoitan tässä nyt kokoomusta yhtään edustajaa ei jostain sattuneesta syystä ole paikalla nel neljä ja ne

täällä on viitattu jo siihen että entistä suurempi aika siitä inhimillisestä hoitajien ja lääkäreitten työstä joka pitäisi suunnata potilaille menee atk järjestelmien kanssa temppuiluun

on sinänsä tärkeää että vakavien rikosten jotka tässä laissa on lueteltu valmisteluun voidaan puuttua mutta jos lääkärin pitää joka kerta kun vakavasti häiriintynyt nuori tai psyykkisistä ongelmista kärsivä nuori tulee hänen vastaanotolleen ryhtyä pohtimaan soittaako hän poliisille vai ei niin kyllä silloin ollaan pahasti hakoteillä

onnellisen kodin toiseksi pahin uhka on asukkaiden maksukyvyltä karkaavat asumiskustannukset

minun tekee mieli väittää että jos nämä olisivat kunnossa suomalaisessa rakentamisessa säästettäisiin miljardeja ja erityisesti peruskorjauksen osalta vanhojen asuinkiinteistöjen peruskorjauksethan ovat erittäin merkittäviä

jos näiden leikkausten sijasta toimeentulotukea saavien perusturvaa olisi korotettu eikä leikattu niin he olisivat päässeet pois sieltä toimeentulotuelta eikä se ratkaisu olisi maksanut itse asiassa hallitukselle yhtään enempää kuin tämä ratkaisu

minä luulen että tässä kulkee se raja jonka vuoksi ihmisoikeusjuristit tai keitä he nyt ovatkin ovat kyseenalaistaneet sen että rekistereitä voisi käyttää mihin tahansa

siksi aravakorkoja alennetaan korkotuen ehtoja parannetaan ja kuntia ei pakoteta korottamaan maksujaan taksojaan ja kiinteistöverojaan

toki siitä seuraisi jotain muuta talouteen mutta kyllä nyt pitkällä tähtäimellä voi olla aika vakuuttunut siitä että suomalainen kolmikantaisesti tehty yhteistyötalouspolitiikka on johtanut kutakuinkin optimaaliseen tulokseen

ministeri vapaavuori tuossa äsken nosti hoitokustannukset keskeisiksi vuokran kurissapitäjiksi

kun valiokunta on tämän ohella tehnyt mietinnön myöskin näistä kosteusvaurioista kyllä nyt tekee mieli tietysti kysyä kiipeääkö siellä senaatti kiinteistöjen kiinteistöilläkään ne kiinteistönhoitajat näinä aikoina katsomaan jäikö sinne kattokaivoon lehtiä tukkimaan niitä ja jos eivät kiipeä todennäköisesti siellä on kosteusvaurioita ja sitten valiokunta saa tehdä viiden vuoden päästä uuden mietinnön

tässä työnantajan kansaneläkemaksun poistamista tarkoittavan lain toisessa käsittelyssä meidän tulee päättää hyväksymmekö lakiesityksen vai hylkäämmekö sen

kyllä sen avun on tultava muualta

en tiedä onko kaksi vuotta niin lyhyt aika

reipasta puhetta

tietenkin aina sattuu yksittäistapauksia jotka kenties voitaisiin estää sillä että lääkäri joka kerta soittaa poliisille kun tämmöinen epäilys herää mutta kyllä siinä sekä poliisin että lääkärin työ tulee mahdottomaksi

tämä lakiesitys kuntien sosiaali ja terveydenhuollon palvelusetelistä on matti vanhasen porvarihallituksen tähänastisista lakiesityksistä ideologisin ja oikeistolaisin

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on tyytyväinen että tämä hieman vingurrellen edennyt sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistus eli sote on petteri orpon työryhmän työn tuloksena saavuttanut välimaalin

se että kansainvälinen kilpailukykymme metsäteollisuuden ja myöskin elektroniikkateollisuuden osalta on heikentynyt ei johdu pelkästään palkkatasosta

mutta lopputulos tulee ilmeisesti olemaan se että näin saadaan halvempaa työvoimaa suomeen

kun täällä on annettu ymmärtää että kaikki on pielessä niin ei se nyt ehkä ihan kuitenkaan niinkään ole

sillä saadaan vuokratasoa merkittävästi alaspäin ja siihen on syytä suuntautua kuten valtiovarainvaliokuntakin on mietinnössään todennut

tässä lakiesityksessä kelamaksun poistoa perustellaan kahdella asialla

tämä esitys on sellainen että vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ei tietenkään voi tätä missään tapauksessa hyväksyä ja sen vuoksi tulemme esittämään tämän hylkäämistä toisessa käsittelyssä

sopii kysyä kuinka moni terveydenhuollon henkilöstöstä joka aiheesta kritisoi nyt vallitsevaa järjestelmää ja siinä esiintyviä ongelmia olisi valmis palaamaan aikaan jolloin ei ollut minkäänlaisia sähköisiä järjestelmiä esimerkiksi siihen aikaan jolloin sitä röntgenkuvaa tai magneettikuvaa tai mitä kuvantamista nyt on käytetty pieni

viimeksi kun jouduin käyttämään tätä ilmausta lakiesityksestä se oli esitys asiakasmaksujen korottamisesta pääsin elokuvaan

kaikkein mahdottomimmaksi tulee tietysti niitten nuorten tilanne jotka oikeasti tarvitsevat apua ja joilla ei ole minkäänlaista aiettakaan suunnitella rikoksia

elvytyksellä ja työeläkkeiden tulevaisuuden turvaamisella

mutta arvoisa puhemies joka tapauksessa valiokunnan kokoavat johtopäätökset on sellainen teksti joka toivottavasti luetaan aidosti valtiovarainministeriössä ja senaatti kiinteistöissä mutta myöskin muualla

tässä lakiesityksessä jatketaan jo voimassa ollutta yksivuotista lakia siitä että osa toimeentulotuen joka on siis viimesijainen tukimuoto lisäksi ansaittavasta tulosta voidaan jättää ottamatta huomioon kun toimeentulotuen saamisoikeutta määritellään

suomalaisten terveyserot kasvavat huolestuttavasti

hartaasti toivon että tämän lakiesityksen seurauksena ei joskus suomessa esitetä dokumenttielokuvaa pohjoismaisen hyvinvointivaltion haudalla

todettakoon että sillä tavallahan tämä on hallituksen kannalta mukava esitys että nämä varsinaiset vaikutukset tavallisen ihmisen elämässä näkyvät sitten vasta kun se seuraava indeksitarkistus tehdään eivätkä sittenkään koska sitä mitä olisi pitänyt saada mutta ei saada ei voi havaita ellei nyt satu oikeasti tietämään sitä tilannetta

lääkäreillä on todella käytettävissä erilaisia keinoja

tutkittua näyttöä kelamaksun poiston elvyttävästä vaikutuksesta ei kuitenkaan ole

niin tuota käytettykin ei saisi siihen ruudulle kuten nykyisin saa vaan yksi henkilö lähtisi hakemaan sitä jostain puolen kilometrin päässä sijaitsevasta arkistosta

kun on selvitetty mikä vaikutus tällä määräaikaisella lailla on ollut niin on todettu että no vaikutus ei todellakaan ole ollut kovin suuri mutta joillekin siitä nyt on tullut helpotusta elämään ja siltä osin tietenkin on ihan ok että lakia nyt jatketaan

tarvitsemme lisää aitoa avohoitoa mutta myös akuuttia apua tarjoavia hoitolaitoksia sillä vaikeasti sairaiden paikka ei ole yksin kotona

hallitus toki peittää ideologiset pyrkimyksensä sen väitteen alle että palvelusetelillä lisätään ihmisten valinnanvapautta

me tarvitsemme yksilöllistä turvaa ja samalla yhteisöllistä huolenpitoa jotta kaikilla olisi koti missä asua turvallisesti

arvoisa puhemies

kaksi vuotta sitten vasemmisto yhdessä itse asiassa yksimielisen eduskunnan kanssa sääti tämän lain jossa lähtökohtana oli että nämä kaksi maksuosuutta säilyisivät suhteellisesti saman suuruisina

kun edustaja männistö täällä kuvaili yksityisten järjestelmien loistavaa toimivuutta ja julkisten järjestelmien toimimattomuutta niin ehkä se ei aivan näinkään yksiselitteisesti mene

mutta kuten valiokuntakin toteaa sata komitea käsittelee tätäkin asiaa kuten se nyt on käsitellyt koko suomalaisen sosiaaliturvan uudistamista kohta kaksi vuotta ja vielä oikein minkäänlaisia tuloksia ei ole ollut näkyvissä väliraporttia lukuun ottamatta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mutta todettakoon nyt hänen esiin nostamastaan esimerkistä hoitotakuusta että toki sosiaali ja terveysvaliokuntakin tätä valvontaa voisi tehdä jos se saisi käyttöönsä kaiken sen tiedon mikä kuten ed

todellakin odotan mielenkiinnolla kakkoskäsittelyä jossa sitten näemme ketkä kaikki ovat nyt valmiita lähtemään tälle tielle

siinä ei ole kysymys suomalaisten yritysten kilpailukyvyn heikkoudesta

me tarvitsemme urbaaneja kivimuureja cityjen sydämiin omakotitaloja järven rannalle keskelle kaupunkia ja mummonmökkejä mansikkamaan laidoille

arvoisa puhemies